hyve asuu yksinkertaisissa tavallisissa ihmisissä joita kansasta on valtaosa ja heidän traditioissaan

arvoisa ed

voisi sanoa että mitä vanhempi auto niin sitä vähemmän saastuttaa koska niitä pidetään sitten jo niin hyvin ja polttoaineissa tapahtuva kehitys jnp

ben zyskowicz ei pitänytkään tätä sitten minään kynnyskysymyksenä vaan tämä oli taas yksi niitä vaalilupauksia

on uskallettava uudistua globaalissa maailmassa kuten hallitus itsekin peräänkuuluttaa

yhteiset perinteet ovat onnen ja elämän ydin

näissä syrjäytyneissä vähävaraisissa perheissä lapsen onnistuminen on ainoita ilonaiheita vanhemmille

tulee tekemään kaikennäköistä tähän asiaan että nyt välttämättä ei ole sillä lailla niin hyvä tämä kiristys tässä vaiheessa kun puhutaan elvytyksestä ja muusta vastaavasta

kansanedustaja alatalo keskusta aivan viime metreillä kaksi viikkoa hoki että ei tunnelia ei tunnelia ei tunnelia

eli muutenkin oikeastaan kaikkien lasten harrastusta pitäisi tukea ja myös semmoisella tasolla sitten että se siirtyisi niin että jotkut koulukuraattorit ja muut vastaavat jotka ovat saaneet vähän vaikutusvaltaa ehkä tulevaisuuden koulussa enemmän psykologit pystyisivät ohjaamaan semmoisiin harrastuksiin ei välttämättä niin kuin sanotaan terveisiin harrastuksiin tai mikä se sana on hyviin vaan johonkin semmoiseen mikä on lapselle luontaista mistä se nauttii itse ja tosiaan nauttii siitä koska aina on sanottu että lapsi nauttii eniten siitä kun se saa oppia ja tuntea kehossaan ja mielessään näitten uusien asioiden juhlavan valmiuden sitten ja näyttää kaikille

sitten kun keskusta sai jonkunlaisen vaalivoiton niin sen jälkeen jo seuraavana päivänä että pääsi taas hallitukseen totesi että kyllä nyt tunnelin voi tehdä mutta sitä vähän täytyy viivästyttää ehkä puoli vuotta tai jotain

voi vaan kuvitella että samalla jos sunnuntaiaukiolot vapautuvat ja joulumarkkinat ja mitä tahansa taas tulee seuraaviakin jouluja niin autoja tarvitaan enemmän

tähän voisi huomauttaa justiinsa että tämä legendaarinen black swans mustat joutsenet tulevaisuusvaliokunnasta joka on siis pääministeri kataisen lempilapsi täysin poliittisesti leimaa perussuomalaiset tässäkin kirjassa aivan niin kuin tilaustyönä tavallaan tutkijanetiikkansa vastaisesti panee filosofi himasen toimimaan perussuomalaiset jonkinlaiseksi oppositiopuolueeksi jolla ei ole minkäänlaista juttua vastuuseen siitä että suomi ei menesty maailmalla

tosiaan terapia sanaakin kun käytetään se on lähinnä lääkärien ja kelan käyttämä kikkailutermi jollekin asialle joka useimmiten on sitä että käy uusituttamassa reseptinsä ja saa kemiallista terapiaa

tämä on selkeästi myös tulopoliittinen ja köyhyyteen liittyvä kysymys eli että minun mielestäni tässä autoasiassa on menty aika nopeata vauhtia oikeaan suuntaan ekologisesti ja maapallon tilaa ajatellen mutta inhimillisesti ottaen kyllä väärään suuntaan

pakkasen kanssa täysin samoilla linjoilla että tämmöiset muutamien litrojen nappuloinnit siitä mitä sattuu kulloinkin kohtalo tuomaan minkälaisen taksin osoittavat semmoista ikävää vihreyden piirrettä jota äskenkin muuten kyselytunnilla oli kun oikeusministeri brax esitti että tämmöisiin asioihin ei voi laittaa rajoituksia jos tämän verran voi sanoa ja kuiteskin hän oli itse vaatimassa että vaikkei rikoksiakaan edes tehdä niin puheenjohtaja soinin pitäisi pistää rajoituksia

mutta jos haluttaisiin moniarvoinen yhteiskunta jos haluttaisiin tukea sitä että nuorilla naisilla olisi muitakin vaihtoehtoja kuin opiskella opiskella opiskella jnp

samalla on pidettävä huoli siitä että työntekijät jaksavat ja kokevat työnsä mielekkääksi ja myös tietysti lapset ja nuoret ja muuta ja pienet mikroyritykset eikä vain fraasina yritykset mitä aina nämä keskusta ja kokoomus heittelevät tässä

arvoisa puhemies

yleisö

niin silloinhan me ilman muuta arvostaisimme ennen kaikkea nyt niitten äitien työtä jotka hankkivat sen ensimmäisen lapsensa kun meillä tosiaan itsenäisyyspäivänä annetaan mitaleja ja prenikoita rintaan

tulevaisuusvaliokunnan pitkäaikaisena jäsenenä ja scifi tuntijana laajin kokoelma suomessa joskus sekä elokuvia että kirjoja että muuta vastaavaa sarjakuvaa ihmettelen tämän selonteon ekonomispainotteista yksipuolisuutta

ilmasto ja energiapoliittisen selonteon visiona on suomen nostaminen ilmastonsuojelun edelläkävijämaaksi

mitä loogisuutta se kuvastaa että kun meillä on nyt harvinaisen nopeasti reagoiva hallitus se yhtäkkiä kun budjetti on tehty ja tuleekin lama keksiikin nopeasti että nämä kaikki toimenpiteet mitkä suoritettiin nousukauden aikana onkin tehty sen takia kun tuleekin laskukausi

selonteon ikävänä sivumakuna on kuitenkin ylisyyllistää tavallinen suomalainen ilmastonmuutoksesta pikemminkin kuin saada aikaan tervehenkistä huolenkantoa ja asennemuutosta

valiokunnan ja tulevaisuusvisioiden puolueettomuutta mutta kuten äsken todettiin kyselytunnilla hiljan tuvin kirjoituskilpailun pääpalkinnon voittanut ulkopuolisen vihervasemmistoraadin valitsema novelli leimaa oudolla tavalla ensin historiaakin vääristellen tulevan suomen epäonnistumisen syyksi jytkyn ikään kuin jatkaen rkpn täältä puhujapöntöstä katsottuna äärioikeistolaisimman puolueen suomen negatiivisimman brändäyksen totuutta suomesta maailmalle levitellen

tässä vaiheessa hallitus tai kukaan muu ei ole ilmeisesti ole oivaltanut että kun tehdään kaiken näköiset päästösopimukset ja maaemon tuhoutumisen estävät sopimukset euroopan unionissa ja muualla maailmassa niin kaikista arvokkainta työtä ovat koko ajan tehneet suomenmaassa ne äidit jotka ovat hankkineet yhden kaksi kolme lasta

selonteon sävystä tulee väistämättä mieleen kuin joku luonnosta ja kansalaisista vieraantunut elitistinen pääkaupunkikeskeinen klikki keksisi vain syitä uusille veroille kurjistamaan suomalaisten tilannetta oikeiden parannusten sijasta

mutta sen verran kun tässä nyt kollega ja sukunimeltäkin kaima totesi tästä urheilijoiden lakko oikeudestakin jopa

jos joku seurasi tämän aamun aamu tvtä ei voinut olla näkemättä sitä lähes koomista kiimaa ja kiihkoa jolla päättäjämme vasemmalta oikealle keksivät uusia innovatiivisia veroja kansalaisten rasitukseksi

tästähän edellinen aikoinaan oliko se eurooppaministeri nykyään suomen vähemmistövaltuutettu

aikoinaan mäkimiehille janne ahonen ehkä aikoinaan tunnetuin mäkimiehistä pääsin psyykkaamaan häntäkin nuorena puhuttiin hyvin paljon siitä että pitäisi suomen koko joukkueen tehdä lakko varsinkin kun ruvettiin sitten vielä olemaan eussakin

näettekö koskaan edes naispresidentin antavan prenikkaa jollekin äidille onnitellen siitä että olette ollut kaukaa viisas ja hankkinut tähän yhteiskuntaan vaan kaksi lasta jotka ovat kuitenkin menestyneet

rkpläiset ovat vallanneet kaikki nämä paikat puhumattakaan siitä että he levittelevät totuutta tätä omaa totuuttaan suomesta euroopalle demokraattisesta puolueesta kuten perussuomalaiset

nykytutkimus todistaa sen että kun halutaan innovatiivisuutta ja älyä lisää niin liikunta korreloi eli on samassa paketissa tämän kanssa

ei aina palkitaan siitä aivan kuin keskustalainen jumala olisi olemassa kuinka monta lasta on tähän yhteiskuntaan tehnyt

mutta se siitä lakosta

tästä kela tai vakuutusjutusta yleensäkin minä en löytänyt täältä nyt kuka sitten arvioi lopullisesti taas

se on korkein arvo aikana jolloin meidän suurin ongelmamme on liikakansoitus ja siitä seuraava kulutuksen ja muun vastaavan kiihtyminen

kai se sitten kelan kautta jotenkin menee tai mikä on se lopullinen tuomiolääkäri istuin joka sitten päättää kuinka vammautunut urheilijapoloinen meillä tässä nytten onkaan koska muutenhan tiedän kokemuksestakin että kaikki vakuutusyhtiöt ovat tottuneet pahamaineisesti vitkastelemaan tässä maassa ja viemään niitä asioita huonosti eteenpäin

tässä aku ankka sanoo

nyt meillä on tämmöinen itse olen tulevaisuusvaliokunnan jäsen oikeistolainen yrittäjähenkinen ja muita älyllisiä suorituksia mainostava hallitus

omistaja sanoo

olin itse neljän olympiajoukkueen psykologi ja sen jälkeen kun tulin eduskuntaan huomasin kauhukseni että siihen ei satsattu eikä ole tänä päivänäkään satsattu oikeastaan ollenkaan

olette nero

aivan kuten joku sanoi että tämäkin on mainostemppu niin kaikkihan sen nyt tajuavat täällä että se on mainostemppu ja minäkin puhun tässä kaikki tajuavat sen takia että joku voi lukeakin näitä puheita netistä ja tajuaa että joku edes tajuaa mistä täällä puhutaan eikä vaan puhuta täällä toisillemme

sen verran vielä sanoisin tähän edellinen edustaja innostutti että tavallaan aina kun palaa on se sitten minkä tahansa kaltainen vamma psyykkinen fyysinen tai jotain muuta psykososiaalista kyse on siitä kuinka pystytään johtamaan tai motivoimaan takaisin siihen työhön kun useasti on saattanut psyykkisellä puolella varsinkin se itse tilanne aiheuttaa koko ongelman

sen takia voisi kysyä en tarkoita että kun itse jouduin eduskuntaan se putosi sen takia miksi suomen huippu urheilun taso romahti koska idoleja tarvittaisiin

ei reagoida tähän tässä tilanteessa puhumattakaan siitä että hallitus sanoo että nyt tämä ei olekaan inflaation lisäämistä vaan nyt kannustetaan näitä köyhyysloukussa olevia suuria perheitä joita siis kokoomus ja keskusta haluavat tukea kuluttamaan

miten tämä nykyhallituksen meno ei tämän vaan parin edellisen on poliittisine päätöksineen ajanut tämän siihen tilaan että meillä ei ole idoleja

siinä on vain

arvoisa puhemies

mustiin tai moni ruskeisiin kirjekuoriin tottunut vanhemman polven veteraaniurheilija pyörisi haudassaan varmasti jo kun kuulisi urheilutyökyvytön

ulkomaalaisvirasto on juuri halunnut pitkän aikaa vuosikausia kunnollisia määritteitä

ei kyse on ainoastaan poliittisesta jutusta jossa tällä kertaa ihme kyllä kokoomusta on käytetty kynnysmattona eli vaikka tämä on hallitusohjelmaan laitettu niin ei tämä hallitus mitenkään reagoi mihinkään

mutta siis justiin tässäkin toki rahalla saa varmasti sen kaltaisia lääkäreitä sitten ja vakuutusyhtiöitä kun niitä oikein kilpailutetaan että sitten pystytään päättelemään selkeämmin se että meillä on nyt kyseessä sen kaltainen vamma joka oikeuttaa korvauksiin

no niin vastuu ilmastonmuutoksesta kuuluu kaikille sehän on selvää mutta tätä mantrana hokevat ihmiset tuntuvat pitävän itseään parempina kuin muut liittäen siihen niin kasvisten syönnin kuin pyöräilynkin ikään kuin huolenpitona maapallosta

toki luulin että ed

meillä on olympiakomiteassa perheellinen naispsykologi ja kisapappi eli hoidetaan sitä kun ollaan epäonnistuttu mutta ei luoda tahtoa nostateta henkeä

tällä hallituksella on ollut paljon oikean suuntaisia lakiehdotuksia mutta juuri käytännön tasolla mitä se oikeasti merkitsee ja tulee tälle yhteiskunnalle hyödyttämään en ole sitä oikein kokenut

nimittäin aamulehti lopulta juuri kun ministeri thors oli vetämässä tosta noin löysän lain kehiin toi esiin kaikki heikkoudet ja sitten hallituspuolueetkin heräsivät ja sitten meni uudestaan hallintovaliokuntaan valmisteluun koko juttu

mot joka tuli eilen todisti sen että suomessa on euroopan löysin aselaki

ennen kaikkea huippu urheilussa mika kojonkoski oli aikoinaan meikäläisen oppipoikana ja lepistö mäkihypyssä he tietävät ihan hyvin sen että pitäisi nostaa motivoida vielä niitä huippu urheilijoitakin uudella tasolla että on niitä idoleja

tai kun seuraa mediasta sitä vähää tietoa mitä annetaan miten joku oikea asia tässä yhteiskunnassa toimii niin minä en ole oikein nähnyt sitä selkeätä uutta viestiä tästä voisiko sanoa yrittäjähengestä oikeistolaisesta yksilöä kunnioittavasta joka ainutta meistä on sitten vammainen tai joku muu tästä uudesta hengestä johon vasemmisto ei kuulemma ole pystynyt ollenkaan

kalliokumpu sanoi että sitten sinne säilöön ei lapsia laiteta niin tekisi mieli vähän ironisesti sanoa että kun muutenkin meidän eurooppaministerimme astrid thors on sitä tasoa että hän ehdottaa että näillä somaleilla ja vastaavilla pitäisi olla biopassit niin tyhminkin suomalainen tajuaa että se on mahdotonta

vallassa ollessaan vihertävyys järjestää esimerkiksi helsingin ja tampereen liikenteen ja liikennevalot sellaisiksi että kokoonsa nähden molemmat kaupungit tulevat merkittävimmiksi saastuttajiksi maailmalla ruuhkineen ja hitaine kiertoajoineen

tämä hallitus ei ole pystynyt reagoimaan yhteenkään asiaan mutta sanallisesti se kyllä pystyy meille väittämään että nämä budjetissa sovitut asiat olisivat muka reagointia nykyiseen tilanteeseen

sitä ennen ministeri thors oli onnistunut torpedoimaan kaiken leimaamalla kaiken keskustelun rasismiksi ja sitten kun tämä meni vielä aamutelevisioon sitten kun tämä laki vielä kerran avattiin niin ministeri thors sanoi että minua kohdellaan eri tavalla kieleni takia

ai selvä kiitoksia

mutta kun on tämä rahastus kojonkoski vietiin lepistö vietiin kaikki meidän parhaat jotka kuuntelivat näitä juttuja vietiin ulkomaille niin suomi jäi heitteille

tässä asiassa se näkyy erinomaisesti koska tämä on täysin epäoikeudenmukaista

joo liikennevalot pois

minä en näe sitä

kysyisinkin ministeri thorsilta tarkoititteko että media leimasi teidät kielirasistisesti vai hallituspuolueet tässä vaiheessa koska tämä oli niin alhainen väite suomessa jossa on kaksikielisessä maassa ollut tasa arvo että te tuotte tämmöisen vielä näitten rasistiväitteitten päälle siihen että teitä nyt ministerinä kohdeltiin eri tavalla

tämä lakikin tuntuu hyvin semmoiselta että tämä on ikään kuin tehty sen takia että tämä olisi joku kulissi tulipa nyt tehtyä tämmöinen josta sitten kun puhutaan kauniisti kun joku sanoo mitä tällä alueella on tehty niin sanotaan että on tehty tämmöinen lakikin

tulkaa kansalaiset keskustaan tänne eduskuntaan katsomaan siis vähän miten seisotetaan aivan kuin mannekiinina ilmastonmuutokselle

tässä ei ole mitään muuta logiikkaa kuin se että keskusta ja kokoomus monilapsisille äänestäjäperheilleen antavat pienen mainospalan tässä että näin me haistatamme ikään kuin tämmöistä tulevaa kevättä jo teille kun sitten saatte kirmata taas siellä onnellisina kun olemme ajaneet teidän asiaanne ja lapsetkin jotain saavat

edustaja ruohonen lerneriin yhtyen ihmettelen että kun tilanne on nopeasti muuttunut niin minkä takia suomi hirttäytyy ja niittaantuu entistä enemmän euroopan unioniin

ja tänä päivänä

ministerin viimeinen vitsi oli muuten se kun minä kysyin että miksei henkisiin puoliin satsata että hän sanoi että edustaja virtanen siis haluaa että tarvittaisiin psykiatria ja pistettäisiin urheilijat terapiaan

tuhotaan helsingin ilmasto sillä että joka paikassa autot seisovat ja samaan aikaan vastustetaan ilmastonmuutosta ja kun on valtaa niin käytetään sitä valtaa niin että pannaan kaikki saastuttavimmat kalut ja vehkeet tuohon noin seisomaan

sen verran vielä että kehutaan tätä lakia sen verran että tämä moottoripyörien verotus on ihan oikean suuntainen tätä on tosi kauan odotettu

vistbacka on täysin oikeassa että tarvitaan näitten sanontojen ja ympäripyöreiden ja kaikkien muitten thorsismien lisäksi selkeätä kiinteätä konkreettia lainsäädäntöä

eikö meidän kaikkien kansakunnan parhaitten poikien ja tyttöjen pitäisi keskittyä siihen kuinka eun kanssa voidaan todellisen hädän kohta yllättäessä kivuttomimmin päästä eroon tai selvitä tästä jutusta

eli tämä on siinä mielessä erittäin tärkeää lainsäädäntöä että luodaan sitä tunnetta että tämä valtio ja varsinkin poliittinen koneisto joka niin useasti sitten kaikennäköisissä johtokunnissa näissä urheilutilanteissa käy putsaamassa pöydän ja näyttelemässä naamaansa tulee mukaan tähän ja takaa nuorillekin vasta aloitteleville urheilijoille tämän kaltaisen systeemin

perussuomalaiset eivät kannata ympäristövouhotusta vaan terveellä järjellä aikaansaatua kestävämpää asennemuutosta asennemuutosta myös kansanedustajien poliittiseen keinotteluun

otettaisiinkin rahaa pois sieltä jotta lapset oppisivat tyytymään vähän vähempään koska suomi on jo kauan ollut hyvinvointivaltio ja lasten pahin ongelma on se että lisää lisää lisää

tässä autoilussa ja moottoripyöräjutuissa on käsittämättömiä tämmöisiä mokia voisi sanoa asioita joita ei voida hoitaa kerralla kuntoon

oletteko huomanneet

sen verran sanon vielä tuosta demarien nykylinjasta edustaja rajamäelle että edustaja kiljunen kutsui aikoinaan tätä suomalaisen politiikan metodiksi kun minä nimitin fasistiseksi metodiksi sitä että aina vääristetään toisen puhe ja sitten oma tulkinta mustavalkoistetaan

mitä

ilmastonmuutosta ei saa käyttää poliittisena lyömäaseena vaan ilmastonmuutoksen asettamaan haasteeseen jos mihinkä on yhdessä pyrittävä löytämään ratkaisut asialinjalla

esimerkiksi justiin näissä tila autojutuissa niin kuin itsekin olen citroenia ajanut melkein koko ikäni niin aikoinaan täytyi kehittää tämmöinenkin bx jossa oli semmoinen pieni niin kuin ruumisarkku katolla tehtiin sinne tilaa jotta se pystyttiin sitten rekisteröimään

tähän kasvatukseen koulukasvatukseen kuraattoreihin psykologeihin vastaaviin ja aselakeihin pitäisi todella reagoida ja nopeasti

tämä on oikean suuntaista lainsäädäntöä kaikesta huolimatta

mutta koska ajassa ei pysty olemaan tämä hallitus ollenkaan ja on äärimmäisen epälooginen niin tämä on minun mielestäni hyvin luontevaa tämän hallituksen kikkailua

kyllä kaikki tietävät esimerkin

onko tämä joku eduskunnan tämmöinen automaatti että meillä riittää sitten hommia tietyissä valiokunnissa ja lautakunnissa ja muualla kunnissakin sitten sillä että ei näitä asioita voida hoitaa kerralla kuntoon

meilläkin tampereella esimerkiksi kun on nyt saman suuntainen hallitus kuin täällä meidänkin hallitus tämmöisiä lapsilisiin ja kaikkiin hoidollisiin kysymyksiin tehtäviä operaatioita tai suoritettavia kehitysparannuksia ulkoistaa

arvoisa puhemies

mutta vielä sen verran sanon tuosta päästöjutusta että kun katsoo tämän päivän iltapäivälehtiä niin hyvin suuri syy hyvin moderneilla autoilla katsastuksessa hylkäämiseen uusilla autoilla on ollut päästöt

hienoista tavoitteista huolimatta tosiasiaksi jää että suomen osuus koko maailman päästöistä on vain muutamia promilleja ja laskemaan päin